toisin sanoen se on tämmöisen humppausliikkeen aiheuttanut sinne joka ei ole aina liikenneturvallisuuden näkökulmasta tervettä

ja toinen joka sinne on tulossa on se joka mittaa keskinopeuden kahden pöntön välillä esimerkiksi

silloin kun keskusta oli hallituksessa tämä näin määriteltiin

mutta tämä on mielenkiintoinen näkökulma kun tässä on yksi toisensa jälkeen pohtinut ja puolustanut tätä hyvää henkilöstöpolitiikkaa harjoittaako valtio työnantajana hyvää henkilöstöpolitiikkaa minusta kuuluu kysymys

silloin tämä valvontapuoli tehostuu

yritin miettiä kun minä olen myös ajanut kohtuullisen mittavan määrän kilometrejä elämässäni ja jos en nyt ihan väärin muista niin olen yhden kerran elämäni aikana puhaltanut pilliin poliisin suorittamassa tutkassa että ei se hirveän laaja ole se otos

ce merkintä on ollut pakollinen jo parikymmentä vuotta kaikissa eun jäsenmaissa suomea ruotsia englantia ja irlantia lukuun ottamatta jotka pienyritysten suuren määrän vuoksi ovat olleet merkintävelvollisuuden ulkopuolella

pohjanlahden merenkulku on pysähtymässä syystä että työnantajapolitiikkaa on harjoitettu täysin osaamattomasti täysin vastuuttomasti ja siellä tällä hetkellä jo aletaan puhua ongelmista pyörivätkö tehtaat vai eivätkö pyöri

valiokunnan huomiota on kiinnitetty hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä siihen että pakollisesta ce merkinnästä aiheutuu koulutustarvetta lisätyötä ja kustannuksia jotka ovat suhteellisesti suurempia pienille toimijoille

näihin kustannuksiin

rilhän teki tällaisen arviointioppaan sitten tässä ovat olleet nämä pilottihankkeet joissa sitä on käyty läpi ja katsottu mistä ne kustannukset muodostuvat ja kyllä varmaan niin kuin edustaja mölsä sanoi markkina hakee sen hinnan alemmas riippuen löytyykö niitä papereita vai eikö niitä papereita löydy ja riippuen minkälaisia telinerakennelmia tarvitsee tehdä ja kuinka paljon siihen joutuu työaikaa käyttämään

on tietenkin arvokasta että täällä ihmiset puhuvat lähipalveluista ja puolustamisesta ja siitä kuinka kunnan hallinto on lähellä sitä kuntalaista mutta menkää nyt tähän elämään ja katsokaa miten siellä kunnassa nyt on järjestetty ne palvelut

myös maa ja metsätalousvaliokunta on lausunnossaan katsonut että rakennustuotteiden hyväksymisprosessi aiheuttaa pienellä liikevaihdolla toimiville pienyrityksille toiminnan kokoon nähden suhteettoman suuria lisäkustannuksia jotka tulee pyrkiä minimoimaan

ei ole

minä nyt kysyn vain kuinka läheltä se virkahenkilö siellä sitten on sitä palvelua

valiokunta toteaa että eun rakennustuoteasetusta ei panna lainsäädännöllä täytäntöön direktiivin tapaan vaan koska kyseessä on eun asetus se tulee suoraan sovellettavaksi

sieltä kait se kustannuserä tulee elikkä jos tarvitsee mennä tekemään uusia laskelmia esimerkiksi painon suhteen lumikuormien suhteen niin edelleen se hinta nousee

ei se ole se ongelma

ongelma on se että niitä palveluita tulevaisuudessa voidaan turvata niille heikompiosaisille ihmisille ja siihen tarvitaan niitä riittävän leveitä hartioita jotta ne voidaan oikeasti hoitaa

valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä että asetuksen täytäntöönpanoa tuetaan neuvonnalla ja ohjeistuksella

mutta ennen kaikkeahan tässä pitää muistaa myös realiteetti että entä jos siellä tarvitsee tehdä se remontti mites siinä sitten käy ja voiko edes ajatella että sitä ei tehdä jos siellä on se tarve

hankkeessa on laadittu kirjallinen pohjamateriaali jota piensahaajat tarvitsevat ce merkinnän käyttöönottoon muun muassa tuotannonvalvonnan malliasiakirjat

ymmärtääkseni perustuslakivaliokunta kuunteli tämän maan huippuasiantuntijat ja ne asiantuntijat olivat sitä mieltä että laki pitäisi säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä

esityksen käsittelyn yhteydessä nousi esille myös että kuntien rakennusvalvonta tarvitsee lain soveltamiseksi käytännössä standardit mutta sfslle aiheutuu niiden laatimisesta kustannuksia jotka katetaan standardien myynnistä saatavilla tuloilla eikä niitä siis luovuteta ilmaiseksi

itse asiassa tämä eduskunta kokonaisuutena tulee jäämään ehkä historiaan siitäkin asiasta että tämän eduskuntakauden aikana meille tulee neljä uutta kansallispuistoa elikkä selkämeri sipoonkorpi etelä konnevesi ja nyt teijo

rakennustuoteasetus on poikkeuksellinen eu asetus sillä se käytännössä määrää harmonisoitujen tuotestandardien käyttämisen pakolliseksi

myös rakennustuotteita koskevien harmonisoitujen tuotestandardien kehittämisestä aiheutuu kustannuksia minkä vuoksi niitä ei ole mahdollista luovuttaa korvauksetta toimijoiden käyttöön

se on huippusaavutus

onneksi olkoon koko eduskunta tällaisesta historiallisesta saavutuksesta

kyllä tämä on vaikeaa lainsäädäntöä se on tullut koko asiantuntijakuulemisessa esille

arvoisa puhemies

standardien ostamisen suhteen kysymys on budjetoinnista

arvoisa herra puhemies

tässä tilanteessa ympäristöministeriö on käynyt neuvotteluja työ ja elinkeinoministeriön sekä suomen standardisoimisliiton sfsn kanssa siitä olisiko kunnilla mahdollisuus saada tarvittavat harmonisoidut tuotestandardit käyttöönsä edullisempaan hintaan

arvoisa herra puhemies

kansallispuisto

se on todella monimutkainen järjestelmä tähän kulutukseen pohjautuva joka on ihan looginen mikä johtaa siihen että jos sinä haluat samaa lopputulosta mitä nyt suomessa halutaan elikkä rakennukselle e luku että se ostaja tai vuokraaja tietää minkälaista asuntoa hän on energiankulutuksen näkökulmasta hakemassa ja mistä hän on maksamassa niin kyllä tämä hallituksen esityksessä valittu järjestelmä on vaan järkevin tapa toimia

tämän lain tarkoituksena on panna täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ilmailutoiminnan sisällyttämisestä yhteisön kasvihuonekaasupäästöoikeuksien kaupan järjestelmään

jos me haluamme todella monimutkaisen todella vaikean ja todella byrokraattisen järjestelmän silloin menemme tähän kulutukseen pohjautuvaan mikäli me haluamme samat oletustiedot kuin tässä suomen järjestelmässä

aivan oikein aivan hyvä linjaus

tämän direktiivin tarkoituksena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonepäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti ja kuten yleinen päästökauppa myös lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin

teijon kansallispuiston perustaminen parantaa nykyisen kansallispuistoverkoston edustavuutta

mitä tapahtuu yliopistojen rahoituksessa

me lisäksi nimenomaan kirjoitimme että todellinen kulutus pitää aina ilmoittaa kun se on saatavissa ja niin kuin esittelypuheenvuorossa sanoin se on aina saatavissa koska ei ole oikeastaan edes teoreettisesti sellaista tilannetta että kuitit ovat menneet hukkaan koska energiayhtiöltä tai joltakin muulta sinä saat sen tiedon

miten esimerkiksi oulun yliopisto vastaa tulevaisuuteen jos siellä lähdetään käymään yt neuvotteluja kriisiaikana kun maan pitäisi panostaa koulutukseen tulevaisuuden rakentamiseen nimenomaan pohjois suomen alueella missä se on ainut mahdollisuus meidän tehdä kestävää kehitystä panostaa nuoriin panostaa koulutukseen ja siinä yliopistojen rooli on todella merkittävä

alueen luonto on erittäin monipuolinen sisältäen kalliomänniköitä erityyppisiä soita muutamia lehtoja sekä niukkaravinteisia ja ruskeavetisiä järviä

valiokunta toteaa että teijon kansallispuiston perustaminen edistää varsinaissuomalaiseen kulttuurimaisemaan kuuluvan salomaan säilyttämistä ja kehittämistä eheänä ja erämaisena kokonaisuutena

tämä on häpeäpilkku herra pääministeri ei tästä pääse mihinkään

tämä tarkoittaa sitä että lentoyhtiöt voivat käyttää muilta päästökaupan piiriin kuuluvilta toimialoilta hankkimiaan päästöoikeuksia päästöistään johtuvien velvoitteidensa täyttämiseen mutta muut toimialat eivät voi käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia päästökauppalain mukaisen velvoitteensa täyttämiseen

te teette nyt historiaa

yhtään kertaa kait suomalaisen yliopiston historiassa ei ole käyty yt neuvotteluja eikä siihen riitä enää selityksenä se että meillä on tällä hetkellä maassa taloudessa vaikeaa

jos on taloudessa vaikeaa pitää panostaa sinne missä tulevaisuutta rakennetaan ja koulutus on maakuntien kohdalla ainut millä sitä saadaan aikaiseksi

tässä ovat ne perusteet mistä lain sisältö lähtee liikkeelle ja yleisellä tasolla kun valiokunta käsitteli tätä tämän näkökulman jota euroopan unioni on pitänyt ilmailun ympäristövaikutuksien osalta ensisijaisena tavoitteenaan kansainvälisen ja kattavan järjestelmän luomista lentoliikenteen päästöjen rajoittamiseksi pitäisi tietenkin olla se peruslähtökohta mutta tähänhän ei ole ainakaan vielä päästy

kun me puhumme paljon tästä energiasta ilmastotavoitteesta niin jotenkin vähän häiritsee en tiedä onko se sitten vanhakantainen näkemys vai eikö se ole että tämä säästönäkökulma jää kyllä nyt kovin pienelle tässä koko energiapolitiikan kehikossa

toinen osio johon te viittaatte puheessanne on kuntatalous

kasvu voi jatkua mutta tehostetaan mitä saadaan aikaan ja kumminkin kun täällä on puhuttu esimerkiksi tästä hinku hankkeesta joka on todella hyvä esimerkki jossa saadaan tuloksia aikaan kohtuullisen pienillä panostuksilla ja todella merkittävissä määrin niin oikeastaan tätä näkökulmaa haluaisi vain laajentaa ja avata niin että saataisiin hinkun tapaisia projekteja enempi liikkeelle

arvoisa puhemies

tämän kaltaista järjestelyä on valmisteltu ja valmistellaan kansainvälisen siviili ilmailujärjestö icaon toimesta mutta neuvottelut ovat edelleen pahasti kesken ja se tuo tiettyjä haasteita ja jopa ongelmia sitten eurooppalaiseen ja myös tähän suomalaiseen lentämis ja liikennejärjestelmään

se köyhä kansanosa joka palveluja tarvitsee joutuu taas kerran maksumieheksi

kysyttiin mikä se arvioijan vastuu on

onko se teistä oikeudenmukainen ratkaisu hakea vastauksia tulevaisuuden rakentamiseen vai eikö ole se on se kysymys johon haluaisin teiltä vastauksen

muistutan aluksi siitä lähtökohdasta että metsästys luonnonsuojelulain mukaan lähtökohtaisesti on kielletty kansallispuistoissa

kyllähän se on ihan käsittämätöntä esimerkiksi tämä tuulivoima että siellä on puolustusvoimat ja valtionhallinto noin pääsääntöisesti se tulppa ei pelkästään puolustusvoimat ja kyllähän siihen pitää meidän pystyä puuttumaan tämän talon kautta tai paremminkin hallituksen kautta

jos esimerkiksi edustaja savola käyttää käytettyä autoa ostaessaan autoa arvioijalla niin eihän se arvioija vastaa sitten itse asiassa muuten kuin antaa arvion siitä mikä se kunto on

mutta lentoliikenteen kansainvälisen luonteen ja lentoyhtiöiden kireän kilpailutilanteen vuoksi valiokunta pitää edelleen välttämättömänä nyt ehdotettua kattavamman kansainvälisen päästöjen rajoitusjärjestelmän luomista tulevaisuuteen ja tähän voisi sanoa nopeasti suomen kannalta

liikenne ja viestintävaliokunta pitää ympäristövaliokunnan tavoin päästökauppajärjestelmää lähtökohtaisesti kustannustehokkaana ja toimivana järjestelmänä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

maneesit ovat nousseet tässä esille mutta minun ymmärtääkseni se informaatio oli se että maneeseilla on iso osa tehty niistä koska he kokevat itse sen niin tärkeäksi asiaksi joten siellä on näitä ennakkotarkastuksia tehty melko paljon

kyseessä on pitkässä ja huolellisessa valmisteluprosessissa syntynyt kompromissi jonka ympäristöministeriö ja maa ja metsätalousministeriö yhdessä ansiokkaasti sorvasivat

ilmailun päästöjä voidaan vähentää myös investoinneilla nykyistä vähempipäästöisempään kalustoon tehokkaammalla lennonohjauksella ja mahdollisimman suoralla reitityksellä kohteeseen sekä myös ympäristöohjaavalla ja esimerkiksi biopolttoaineiden käytön huomioon ottavalla kerosiinin verotuksella niin että myös muita mahdollisuuksia on

tärkeää on huomioida se että hirvi ja valkohäntäpeurakantojen metsästys lakiehdotuksen mukaisesti ei estä teijon kansallispuiston sijoittamista maailman luonnonsuojelujärjestön juu ja se juoksee ja iucnn suojelukategoriaan ii eli kansallispuistoihin

tässä säilyy metsästysoikeus täsmälleen samanlaisena kuin se on ollut koloveden kansallispuistossa ja jos me menemme siihen mitä maa ja metsätalousvaliokunta esittää niin meidän pitää aukaista sitten koko suomessa sama käytäntö

valiokunta toteaa mietinnössään että lakiehdotuksessa määritelty metsästys antaa mahdollisuuden hirvieläinkantojen asianmukaiseen sääntelyyn silloin kun kävijämäärät ovat puistossa pienimmillään

onhan tämä nyt aivan radikaali ja kovin kovin kovin iso muutos jota ainakaan tällaisella valmistelulla ei voi tehdä

sitten toinen näkökulma

harvoinhan meillä on sellaista lainsäädäntöä täällä käsittelyssä että kun puhutaan valvottava maksaa periaatteesta niin me voimme melko yksimielisesti todeta että se on elinkeinon etu se on kansalaisten etu ja se on ympäristön etu

paikallisilla asukkailla säilyy edelleen metsästysoikeus myös sillä laajennetulla alueella

valiokunta korostaa eun käynnistämän yhtenäisen lennonvarmistuksen kehitysohjelman merkitystä nimenomaan lentoliikenteen ruuhkautumisessa ja päästöjen vähentämisessä

kun tätä asiaa on neuvostossa käsitelty ja siellä on neuvoteltu niin suomi on ollut aktiivinen ja esittänyt vaihtoehtoisia päästöoikeuksien jakomalleja mutta neuvosto ja euroopan parlamentti pitivät alkuperäistä niin kutsuttua rtk mallia parhaana ympäristön kannalta

hirvieläinkantojen suunnitelmallinen hoito teijon kansallispuistossa edellyttää riittävää metsästyslupien määrää useammaksi vuodeksi kerrallaan kuten esimerkiksi viideksi vuodeksi

metsästysseurat ovat säätiöineet itsellensä oikeuden tehdä omia valintojaan ottaa jäseneksi tai olla ottamatta ja siitä johtuu että ne seurat ukkoutuvat sinne ei oteta nuoria jäseniä ja siitä syystä siellä voidaan sanoa että ei ole metsästäjiä

näinhän tässä nyt on tapahtumassa ja se on minusta kyllä sellainen hatunnoston arvoinen suoritus jolla itse asiassa ollaan iskemässä siihen kiinni minkä edustaja rakel hiltunen otti esille että resursseja kohdennetaan tämän lainsäädännön seurauksena riittävästi jotta pystytään luvitus ja valvonta hoitamaan

metsästyksen pitkäjänteisyys tulee ottaa huomioon myös alueen hoito ja käyttösuunnitelmissa joissa tehdään hirvieläinkantojen sääntelyä koskevat linjaukset

hallituksen esityksellä saatetaan kansallisesti lentoliikenteen päästökauppadirektiivin velvoitteet voimaan joten päästöoikeuksien jakomenetelmiin ei enää tässä vaiheessa voida kansallisella lainsäädännöllä vaikuttaa

valiokunta painottaa sitä että hirvieläinten metsästystä koskevien lu pien myöntäminen tulee metsähallituksessa järjestää joustavasti ja ilman turhaa byrokratiaa

jos tämän vaikutuksia suomalaiseen lentoliikenteeseen sitten arvioi lyhyesti niin lähtökohta tämä rtk malli on suomalaisille lentoyhtiöille epäedullinen se on sanottava

arvoisa puhemies